tätä vaadetta perustellaan parlamentarismin lisäämisellä

minun on vaikea käsittää miten demokratia siitä lisääntyisi että kansan suorassa vaalissa valitsema ulkopolitiikkaa johtava presidentti syrjäytettäisiin päätöksenteosta ja hänellä nyt oleva johtoasema siirtyisi myös ulkopolitiikan osalta eduskuntavaaleissa valitulle pääministerille

tämä vallan keskitys pääministerille tekisi ainakin potentiaalisesti hänestä vielä vahvemman vallankäyttäjän kuin oli vahvasta vallasta paljon keskustelua aiheuttanut kekkonen

herra puhemies

pulliainen on lohialan hyvä ekspertti ja tietää nämä pitkät taustat ja suuret virheet mitä siellä matkan varrella on tehty

muodollisesti kyllä mutta tosielämässä kaikkihan sen tietävät hallituksessa pääministeri saa toisen ison puolueen johtajana aina tahtonsa läpi

jos tämä käytäntö ulotettaisiin myös ulkopolitiikkaan se voisi tarkoittaa hyvin suuria linjanvetoja hyvin harvojen kesken vaikkapa heti eduskuntavaalien jälkeen joissa ulkopolitiikasta ei ole juurikaan puhuttu

onhan se ihan selvää että kateus taitaa jopa kuulua tämmöiseen kalastukseen tietyllä tavalla mutta ei sille voi periksi antaa vaan asiat pitää hoitaa järkevästi

minusta tämä kahden johto tandemjohto on parempi sekä ihan tässä arkisessa väännössä että myöskin sen vuoksi että tietynlainen konsensus pakostakin säilyy suomen ulkopolitiikan johdossa

siellähän on kemijoki padot ja moni muukin joki on padottu

simojoki ja tornionjoki eivät ole mutta nyt on sinne tornionjoen suulle tulossa pyyntipato ja siitä on vaikea lohen päästä ja jos näin käy niin tästä tulee suuri takaisku tälle lohen pelastamiselle

käsitykseni onkin se että presidentin valtaa ovat kaventamassa ne jotka ovat tyytymättömiä suomen nykyiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja sen peruslinjaan

ihan noin sitten taloudellisesti ajatellen kyllä se joella pitäisi kalastaa pääsääntöisesti jos meinataan taloudellisesti tulosta tehdä

sen muuttamisesta tai jatkamisesta käydään presidentinvaaleissa aina väistämättä iso kansalaiskeskustelu jonka perusteella kansa sitten valintansa myös tekee

silloin kun se on turistipyyntiä niin sen lohen kilohinta on moninkertainen ilmeisesti kymmenkertaisista luvuista puhutaan verrattuna siihen että sitä tuolla massamitassa vedetään jollain verkolla merellä jolloin hinta on niin kuin tiedetään hyvinkin pieni

tiedämme hyvin minkä linjan kannalla suomen kansa on ja varmasti presidenttikeskustelun syvin syy löytyykin

lys keskustelu on nyt tästä asiasta päätynyt tähti kunnolla tähänkään pääluokkaan ei ole jätetty muutosehdotuksia on tämän pääluokan sovitun metatavan mukaisesti

nyt hyväksyt esitellään pääluokkaa kaksikymmentä

yleiskeskustelu edustajani

tämän esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu jatkunopeatahtisen keskusteluosuudena arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

budjettiin liittyvä valtiovarainvaliokunnan mietintö toistaa kehitysyhteistyörahojen osalta vanhaa tuttua konditionaalissa kulkevaa virttä

mutta ei tätäkään tavoitetta ei olla saavuttamassa

halun poliittisen tahdon merkityksen osoittaa se että samaan aikaan kun kehitysaputavoitteista jälleen lipsutaan ollaan suunnittelemassa suomalaisen sotavoiman lisäämistä afganistanissa

se aiotaan toteuttaa afganistanin tulevien vaalien aikana jolloin usan valtaan nostamalle nykyhallinnolle pitäisi saada jatkoaika

miehityksellä ei ole mahdollista kansojen elämää parantaa se on käynyt viimeistään nyt selväksi myös irakissa jossa edelleen jatkuvan sodan osalta on juuri tullut new york timesin julkisuuteen esittelemä yhdysvaltain hallinnon raportti

raportissa todetaan irakin miehityksen epäonnistuneen alusta lähtien

tosiasiassa turvallisuustilanne afganistanissa on huonontunut ja se on äärimmäisen vakava ja nyt sitten kapinat ovat laajenemassa myös pakistanin puolelle jota yhdysvaltain taholta nyt sitten aika kovillakin pommituksilla kuritetaan

afganistanissa onkin vain yksi ratkaisu neuvottelut kapinallisten kanssa

sen yklle antamaa kehitysapulupausta ei olla toteuttamassa ja yklle sanotaan suoraan ja heti kättelyssä ei kun se pyytää rauhanturvaajia kongoon

afganistaniin sen sijaan ollaan sotavoimaa lisäämässä koska se on nato operaatio koska usa meiltä sinne joukkoja lisää pyytää

minusta meidän pitää torjua suomalaisen sotavoiman lisääminen afganistanissa mutta pitää lisätä suoraa tukea tuolle surkeassa jamassa olevalle maalle sen viranomaisille ja järjestelmille

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä on kattava esitys hallituksen budjettiesityksen vaihtoehdoksi ja osaltaan myöskin sitä täysinkin muuttaen

pitää lisätä myös kehitysyhteistyörahoja ja tutkia aidosti ja tarkasti ykn rauhanturvapyynnöt

suomi on pyrkimässä turvallisuusneuvostoon ja kyllä nämä tällaiset yk toimien minimit siellä sitten meidän synneiksi luetaan ja saattaa sen vuoksi käydä huonommin kuin tietenkin kaikki me toivomme

tietysti on nyt myös ongelmia joista pysyvä ongelma on työttömyys mutta siihen palaamme budjetin kokonaiskäsittelyn osalta vaihtoehtoesityksessämme

lapissa on suuria toiveita nyt erityisesti malmivarojen löytymisen seurauksena ja siinä toivossa että malmivaroja ryhdytään myös hyödyntämään

tältä osin suureksi ongelmaksi on osoittautunut se että valtionyhtiöiden osalta kaivostoiminta lopetettiin

se on suuri virhe

olemme vahvasti kannattamassa valtionyhtiön perustamista kaivosalalle ja sitä tulemme sitten varsinaisessa budjetin käsittelyn loppuvaiheessa myös ehdottamaan

mutta se mitä tarvitaan varmasti sillä näitä kaivoshankkeita joka tapauksessa toteutuu ja kun suomalainen yhtiö lähtee tilanne on vielä parempi on kaivosalan koulutusta

meillä pitää olla malmialan kaivosalan osaamista riittävästi

kaivosalan työntekijöitä nyt jo koulutetaan sitä varsinaista kaivosmiesporukkaa sodankylässä mutta tarvitaan myöskin pidemmälle koulutettua osaamista ja siksi kaivosinsinöörikoulutus on tarpeen

sekä kaivostoiminta että myös kasvava matkailutoiminta lisäävät suuresti liikennettä lapin teillä ja siksi on kyllä koettava suureksi uhaksi se mitä liikennevirasto tässä taannoin esitti että jopa nelostien kehittäminen katkaistaisiin rovaniemelle

muutoinkin varmaan ihmiset liikkuvat enemmän mutta matkailu lisää liikennettä ja se on hieno asia samaten kaivostoiminnan liikkeellelähtö

erityisen vilkkaita teitä nyt ovat tornionjokivarren tie matkailuaikana sesonkiaikana samaten tie rovaniemeltä leville matkailun sesonkiaikoina

siellä on monta kylää joissa ihmiset kokevat turvattomuutta kun ei ole kevyen liikenteen väylää ja tiellä on valtaisa liikenne

on siellä meillä muitakin vahvoja kaivosalueita kittilässä kaivetaan kultaa sodankylässä sitä on kaivettu jo pitempään totta kai keminmaalla on elijärven kaivos mutta sodankylässä on nyt monia näköaloja kaivostoiminnan liikkeellelähdöstä ja siksi täytyy satsata myös liikenneturvaan teillä

siellä ei ole rautatieyhteyttä joten kuljetukset tapahtuvat maanteitse

niinpä esitänkin näissä aloitteissani ensinnäkin kevyen liikenteen väylästön parantamista mutta myöskin ohitustietä kun lähdetään sodankylästä pohjoiseen päin kevitsaan

mutta eräs sellainen hyvin tärkeä hanke jota esitän on ratayhteyden suunnittelu kolarista ylläksen matkailukeskukseen ja siitä edelleen leville

ekologista matkailun toimintaa sellainen ekologista matkailua edistävä hanke joka pitää ottaa vakavasti ja jota pitää lähteä viemään eteenpäin

enontekiön kunta on satsannut kuntana lentoyhteyden varmistamiseen mutta kyllä valtion siihen pitää myöskin ruveta satsaamaan

enontekiö tarjoaa matkailukokemuksena rauhaa ja hiljaisuutta niille jotka sitä hakevat siellä ounasjärven rannalla ja ounastunturin kupeessa mutta lentoyhteys on sinne ihan välttämätön ja sitä pitää edistää myös valtiovallan tuella

siellä nellimin kylällä asuu kolttia inarinsaamelaisia ja suomalaisia ja jostakin syystä tämä kylä on jätetty sinne petsamon aikaisen tien varaan tien loppupään osalta

odotan kyllä että tässä jotakin nyt rupeaisi tapahtumaan ja esitän tässä tarkoituksessa aloitteessani suunnittelurahaa nellimin tien peruskorjaukseen ja päällystämiseen koko osuudelta siinä toivossa että tämä aloite nyt tuolla valtiovarainvaliokunnassa katsottaisiin vakavasti ja sen mukaiset rahan sijoittamiset budjettiesitykseen sitten kun se valiokunnasta ulos tulee

tänään tuli suru uutinen siitä että inarissa ollaan vapon sahaa lopettamassa mikä vähentää metsän käyttöä sahaukseen

laatu ja määrä

tästä ed

pulliaisen puheenvuorosta minulle tuli anteeksi vaan etäisesti mieleen lapin monien lähetystöjen käynnit täällä helsingin virkaherrojen puheilla

tarvittavat valtion tukirahat ovat varsin isoja mutta siitä huolimatta tällä tiellä pitää mennä eteenpäin ja ottaa se puusto käyttöön

energiapuun käyttöönotto taimikoiden hakkaaminen ja muu tällainen parantaa myös metsän laatua tulevaisuudessa

vielä lopuksi petokysymyksestä

sitä aikaa menee tosi paljon koska näytön pitää tulla poromieheltä että häneltä on jotakin hävinnyt on menettänyt susien karhujen tai ilvesten vuoksi

edustaja laitinen

arvoisa puhemies

myös tornion muonionjoen samoin kuin simojoen luonnonlohelle oli käydä huonosti liiallisen merikalastuksen vuoksi seuraavina vuosikymmeninä

tämä oli hyvin tärkeä päätös ja loi optimismia tuolla pohjoisen alueella

toiveita herätti myös se että eu kielsi itämerta kaikesta arvokalasta tyhjentävän ajoverkkokalastuksen

näitä päätöksiä jokivarsissamme on katsottu karsaasti

vikana on ensinnäkin se että nyt siirretään päätösvalta paikalliselta rajajokikomissiolta virkakunnalle pääsääntöisesti viime kädessä tukholman ja helsingin herroille

heiltä ei ole aiemminkaan riittänyt ymmärrystä sille faktalle että vain jokiin päästetyt kutulohet turvaavat lohikannan jatkumisen ja vahvistumisen mikä on tarpeen ja myös mahdollista oikealla lohipolitiikalla

kalastuksen virkamiesten työkalu se on se osalta tässä koko lakikokonaisuudessa on nyt virkamiesten neuvottelemana ja poliitikkojen siunaamana vikana myös se että rajajokisopimuksen liitteessä olevassa kalastussäännössä näkyy tämä sama asenne joka on leimannut virkakunnan asenteita muutoinkin

eli ei ole ymmärretty sitä että tämän nousulohen jokeen pääsyn turvaaminen on peruskysymys lohipolitiikassa

tästä on kuulemma päästy sopimukseen jo rajajokisopimusneuvottelujen aikana eli jo ennen sopimuksen hyväksymistä mikä tuntuu hyvin erikoiselta menettelyltä

kesäisin utsjoella näkee mikä valtava vetovoima vahvalla jokikannalla joessa lohenpyytäjille on

heitä tulee tuonne ihan lapin pohjoisosaan tenon varsiin kaikkialta maasta ja kauempaakin lohta viikoksi tai kahdeksi tenolle pyytämään

se tuo elämää utsjoelle ja se tuo sinne myöskin taloudellista voimavaraa rahaa lyhyesti sanottuna

tornion muonionjoella samoin kuin simojoella voimaan päästä aivan samaan jos joku poliittinen tahto siihen löytyy lohipolitiikan kehittämisen osalta

nyt sitä ei ole kuitenkaan löytynyt päinvastoin pelättävissä on lohikantojen heikentyminen vielä nykyisestäänkin ja sitä ei saisi missään tapauksessa päästää tapahtumaan

kun käsiteltiin rajajokisopimusta ensimmäisessä käsittelyssä kansanedustaja hannes manninen arvioi neuvoteltua sopimusta uudeksi rajajokisopimukseksi varsin kriittisesti hyvinkin kriittisesti

hän kuitenkin päätyi sen hyväksymisen kannalle sillä perusteella että muutoin ruotsi pyytäisi lohta ilman mitään rajoituksia sekä merellä että tornionjokisuulla ja myös joella

lohiasiassa hän kuitenkin sivuutti unionin kokonaan

kuitenkin euroopan unioni on piakkoin esittämässä linjansa uudeksi kalastuspolitiikaksi lohipolitiikka mukaan lukien

nämä tulevat linjaukset tulevat koskettamaan esimerkiksi ruotsia ja myös lohen osalta joten ei tässä sitä vaihtoehtoa ole ollut että ruotsi voisi tehdä ihan mitä vaan

arvoisa puhemies